mutta kyllä se on hyvä kun työehtosopimuksen vähimmäisehdoista puhutaan ja suomessa lähdetään siitä että vähimmäisehtoja pitää noudattaa työpaikoilla niin järjestäytyneen kuin järjestäytymättömänkin työnantajan niitä ei voi alittaa niin kyllä tavallaan jos niitä rikotaan on loogista että niitä rikkomuksia käsitellään siinä järjestelmässä missä työriitoja muutenkin sovitellaan viime kädessä työtuomioistuimessa ja työntekijäjärjestöt voivat asettaa sen asian vireille ja niin poispäin

mutta ensisijaisesti minä toivoisin että tämmöisissä asioissa kyettäisiin työmarkkinaosapuolten välisissä sopimuksissa pelisäännöt ratkomaan sen vuoksi että yleensä vähimmäistyöehdot määritellään kunkin alan työehtosopimuksissa

tämän enempää en voi enkä pysty sanomaan muuta kuin että tätä toivoa emme ole vielä menettäneet

kuten täällä valiokuntien puheenjohtajien toimesta on kerrottu komission asetusehdotuksen tavoitteenahan on ollut selkeyttää yleisiä periaatteita eu tasolla sovellettavista säännöistä jotka koskevat oikeutta ryhtyä työtaistelutoimiin palvelujen tarjoamisen vapauksien ja toisaalta sijoittautumisvapauden yhteydessä

toisaalta me olemme suositelleet että sinne alueelle perustetaan nopeasti yhteistyöryhmä jossa on näitä eri toimijoita kaupungit te toimisto ely keskukset elinkeinoelämä jossa katsottaisiin näiden korvaavien työpaikkojen mahdollisuuksia tällä kyseisellä alueella

mutta olemme tiedostaneet tämän asian meidän puoleemme on käännytty tässä ja ilman muuta tähän asiaan halutaan palata

arvoisa puhemies

mutta sitä reittiä miten tätä lähestytään onko se lainsäädäntötie loppujen lopuksi vai ensisijaisesti sopimustie kannattaa kyllä tässä vielä huolella harkita

minun toiveeni on se että sen osuus näissä palveluissa ja rahoituksessa kasvaa koska se on sitä tapaa jolla varsinkin ne nuoret tai aikuiset joilta se peruskoulupohja on jäänyt vähän vähemmälle pärjäävät tulevaisuudessa

tiedän että tästä asiasta on täällä eduskunnassa aloitteita ja keskusteltu mutta hyvä että puhutte alipalkkauksesta ja niistä vääristymistä joita siihenkin ilmiöön suomessa liittyy

tämän lisäksihän meidän normaalit työvoimapalvelumme ovat käytettävissä ja puolustusvoimillahan on omia koulutus ja työllistämissuunnitelmia ja toimenpiteitä joita tietysti hyvällä henkilöstöpolitiikalla pitää toteuttaakin

mutta haastava tehtävä tämä on ja meidän täytyy sitten näillä paikkakunnilla ilman muuta käydä niin että me saamme nämä työt liikkeelle korvaavien työpaikkojen löytämiseksi ja että näitä ihmisiä voisi siirtyä valtionhallinnossa myöskin toisiin tehtäviin ja toisille alueille

herra puhemies

on totta että on valmistunut eun uusi hankintadirektiivi jonka soveltamistyö on käynnistynyt myös suomessa sillä tavalla että me uudistetaan myös kansallista hankintalainsäädäntöä ja se työ valmistuu ensi kevääseen mennessä

nämä kaksi asiaa ovat muotoilussaan hyvinkin tulkinnanvaraisia vaikka tarve tälle selkeyttämiselle toki sinänsä on olemassa

ensinnäkin ehdotuksen suhde kansainvälisten järjestöjen kuten ykn ilon ja euroopan neuvoston sopimusten yhdistymisvapautta tai lakko oikeutta koskeviin määräyksiin ja niiden tulkintoihin jää myöskin epäselväksi

meillähän on nyt ja sekin on uusi asia hallituspolitiikassa harmaan talouden torjunnan ministeriryhmä

mutta se ei poista sitä etteikö tätä koordinaatiota pidä parantaa myös harmaan talouden torjunnassa koska tätä tarvitaan nyt eri sektoreilla ja tässä meillä on vielä kehittämisen varaa

komission ehdotus ei selkeytä viking line tai laval tuomioiden sekä ihmisoikeussopimusten tulkintaongelmaa eli sitä tuleeko työtaisteluoikeus sovittaa yhteen suhteellisuusperiaatteen mukaisesti taloudellisten vapauksien kanssa vai tulevatko ihmisoikeussopimuksiin sisältyvät rajoitusperusteet sovellettaviksi

mutta myös uusi hankintadirektiivi antaa paremman selkänojan sille että näitä tar jouksia voidaan pilkkoa että pienemmätkin yritykset pääsevät niihin tarjouksiin mukaan ja paikalliset yritykset voivat päästä mukaan näitten suurten toimijoiden rinnalla tai niitten sijaan

mutta on hyvä todeta miten korkealle poliittiselle vakavuusasteelle me halusimme nostaa tämän torjuntatyön

aivan pitää paikkansa mutta minä nyt väittäisin että me olemme aika hyvin valtiovarainministerin johdolla niin urpilaisen kuin rinteenkin johdolla tätä työtä koordinoineet

arvoisa puhemies

kaikkia sellaisia ajatuksia ja esityksiä jotka voisivat johtaa siihen että ylimalkaan määräaikaisia työsuhteita ei kohtuuttomasti ketjuteta meidän pitäisi edistää tässä yhteiskunnassa mihin tässä viitattiin

eun komissiohan nyt teki myös suosituksia kansallisia suosituksia tällä viikolla ja kyllä niissä suosituksissa edelleenkin kiinnitettiin huomiota siihen että suomessa on ruuan hinnan kannalta ja terveen kilpailun kannalta liian suuri meidän vähittäistavarakaupan keskittymä ja eun komissio kannusti meitä myös tekemään lisätoimia tällä alueella

kuten työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunnossakin todetaan käytännössä voi osoittautua ongelmaksi sen tulkitseminen onko työtaistelussa kyse eu tason toimista vai kansallisista toimista sekä mitä tapahtuu jos kyseessä on samaan aikaan sekä kansallinen että rajat ylittävä toimi

niin kuin täällä tuli kerrottua me olemme nyt tarttuneet nimenomaan päivittäistavarakaupan keskittymisen tuomiin haasteisiin ja terveemmän kilpailun järjestämiseen sinne ja työvälineisiin joilla niihin voidaan puuttua

tämäkin asia on nyt parasta aikaa siinä kolmikantapöydässä siis määräaikaisten työsuhteitten asema osa aikaisten työsuhteitten asema jossa on kysymys siitä saako tehdä lisätyötunteja tulevaisuudessa ja sitten on vuokratyöntekijöitten asema ja itsensä työllistäjien asema jossa on se ongelma että ne ovat palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa olevaa porukkaa

arvoisa puhemies

tämä kysymys sattui naulan kantaan ja sitä paitsi se on hyvin ajankohtainen koska eduskunta on saanut käsiteltäväkseen erittäin merkittävän lakipaketin jonka tehtävänä on tukea nyt pitkittyvässä työttömyydessä olevien ihmisten polkua päästä työelämään

arvoisa puhemies

myös työriitojen sovittelua ja varoitusjärjestelmää koskevat esitykset ovat tarpeettomia ja puuttuvat kansalliseen toimivaltaan kuuluviin asioihin

edustajan kysymys on hyvä ja edustan sitä kantaa että nuoria pitää työelämässä kohdella tasaveroisesti eikä pompottaa eikä tehdä erilaisia pelisääntöjä tässä mielessä tässä oikeudenmukaisuusmielessä

siellä on erittäin paljon huonossakin asemassa olevia ihmisiä ja heiltä puuttuu eläke ja sosiaaliturva koska siellä ei ole palkkatyötä siellä takana ja siihenkin pitäisi meidän löytää joku ratkaisu miten tämä itsensä työllistäjien sosiaali ja eläketurva suomessa järjestetään ja täälläkin nyt parasta aikaa valmistellaan

arvoisa puhemies

ehkä kuvaavaa on että ne jäsenvaltiot joita laval ja viking line tuomiot ehkä eniten koskivat erityisesti ruotsi tanska ja suomi suhtautuvat erittäin kriittisesti tähän ehdotukseen

haluan vaan kertoa sen että viimeksi tiistaina tapasimme eun kilpailukomissaarin ja keskustelimme muun muassa rikkidirektiivin vaikutuksista suomeen suomen teollisuuteen ja kilpailukykyyn

siellä kunta sen sosiaalitoimi kela ja te toimisto saman oven aukaisulla palvelevat näitä ihmisiä jotka vaativat erityistä tukea

mutta tämähän ei pääty tähän vaan tässähän puhutaan nyt teollisuuden ja kaupan välisistä suhteista ja kilpailuvirasto parasta aikaa myös selvittää miten sen alkutuottajan ja teollisuuden väliset suhteet pitää järjestää mitä siellä pitäisi tehdä terveemmän kilpailun aikaansaamiseksi koska ne tuottajat todennäköisesti ovat heikommassa asemassa suhteessa myös siihen teollisuuteen

muutenkin on paljon parannettavaa siinä miten nuoret ihmiset otetaan työelämään sen takia että se minkälaisen kuvan nuoret saavat ensimmäisestä työpaikasta tai työkokemuksestaan vaikuttaa elämään paljon myöhemminkin

arvoisa puhemies

sekä tanskan että myös ruotsin kansalliset parlamentit ovat jo päättäneet tehdä perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteesta ja kuten täällä kävi äsken ilmi tätä päätöstä ovat harkitsemassa monet muutkin parlamentit

minä vielä palaan siihen mistä aloitin tähän hienoon esimerkkiin että suomessa on kehitetty teknologia joka mahdollistaa sen että suuressa mittakaavassa kivihiiltä voidaan vähentää puuhaketta lisäämällä kaksi asiaa yhdistämällä

toimme nämä huolemme ja näkemyksemme siitä että me tarvitsisimme mielellään siirtymäkausia tai ainakin sitä että näitä korjaavia toimia voitaisiin tehdä ja siihen liittyviä tukijärjestelmiä voitaisiin joustavasti kehittää koskien muun muassa pesureitten laittamista

tässä mielessä meillä on työmarkkinoilla tietyt pelisäännöt

yhteiskunta on ollut valmis tulemaan joillakin palkkaukseen liittyvillä tukimalleilla vastaan että nuori ihminen voidaan palkata ja näitä instrumentteja me voimme käyttää tai kehittää oppisopimuskoulutusta jota pidän itse erittäin fiksuna tapana monelle nuorelle päästä myös koulutuksen avulla työelämään

myös työmarkkinaosapuolet ei siis vain palkansaajapuoli vaan myös työnantajapuoli suomessa muissa pohjoismaissa ja euroopassa suhtautuvat ehdotuksiin erittäin kriittisesti

tämän keskustelun päätteeksi kuitenkin todettiin että tekninen valmistelutyö tai pohdinta komission ja suomen välillä voidaan käydä löytyykö joitain luovia ratkaisuja tähän kysymykseen jolla on todella suuria taloudellisia vaikutuksia

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan ehdotus uhkaa enemmän sekoittaa selviä asioita kuten kansallista työriitojen sovittelujärjestelmää kuin selventää epäselviä kysymyksiä

se vaatii investointeja se vaatii työvoiman tarjontaa se vaatii monia toimenpiteitä jotka luovat uutta työtä johon myös nuoret pääsevät ja se on se kestävä pitkäkestoinen tapa

käsittely tosin saattaa jäädä suhteellisen lyhyeksi koska päätös edellyttää neuvoston yksimielisyyttä eikä sen saavuttaminen ole nyt todennäköistä

minä oletan että kokoomus on ollut aina tällä työlinjalla ja haluaa että on kasvua uusia työpaikkoja myös yksityiselle ja julkiselle sektorille

kuten valtioneuvoston kirjelmässä työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunnossa ja suuren valiokunnan mietinnössä on todettu ehdotuksella ei kyetä selkeyttämään laval tai viking line oikeustapauksen jälkeistä oikeustilaa

aikamoinen lisäpanostus

tästä kai on aika suuri konsensus tässä salissa

yksikin työllisyyspäätös nuorten osalta on yhteiskuntateko ja sen firman työyhteisön tulevaisuuden teko

samoilla sanoilla haluan kiittää hyvästä valmistelusta ja asian hyvästä ja ammattitaitoisesta esittelystä tässä salissa valiokunnan puheenjohtajan toimesta

arvoisa puhemies

tätä edustaja pekkarinen nyt tarvitaan näitä talkoita myös jyväskylässä

yleisesti ottaen kaikki ovat hyväksyneet tämän lain uudistamisen tarpeet ja sen merkityksen tässä ajassa tämän kattavuuden laajentamisen ja seurantamenettelyn parantamisen suhteen

suhteellisuusperiaatteesta puolestaan seuraa etteivät unionin toiminnan sisältö ja muoto saa ylittää sitä mikä on tarpeen perussopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

edustaja tolppasen huoli tietysti voi olla aiheellinen että missä määrin tämmöisiä tekijöitä voidaan ottaa huomioon kuin työllisyysvaikutukset ja niistä täytyy nyt tietysti koettaa pitää huolta

minä luulen että kuitenkin näitten ohjeitten ja tulkintojen kanssa me hyvin tässä tulemme pärjäämään

arvoisa puhemies

onhan se niin että tässäkin asiassa olisi tietysti hyvä että siellä paikallisesti kiistahan on jo viikon jatkunut olisi voinut syntyä ratkaisu johon osapuolet olisivat voineet olla tyytyväisiä

myös niitten firmojen jotka tekevät aliurakointia tai tällaiseen pääfirmaan töitä pitää noudattaa tässä maassa työehtosopimuksia ja niitten vähimmäisehtoja

hallituksessa on pantu varmaan merkille että kaikki tämän alan toimijat ovat sitä mieltä että tähän ei pitäisi tehdä muutoksia siitä syystä että meillä on kansallinen etu huolehtia että tämä ala pärjää ja että täällä noudatetaan hyviä pelisääntöjä

no totta kai järjestöillä on nyt ollut vastuullaan neuvotella neuvottelu ja sopimusjärjestelmän ja siihen liittyen työrauhajärjestelmän toimivuudesta ja he ovat näitä neuvotteluja minusta asiallisesti ottaen käyneet

arvoisa puhemies

valvontaa pitää silloin parantaa luottamusmiesten työsuojeluviranomaisten ja sitten jos tämä ei auta niin pitää ruveta jo vähän sanktioimaan sitä jos alipalkkausta tehdään tietoisesti ja harhauttavasti

yritysten yhteiskuntavastuu on tärkeä asia tässä kokonaisuudessa

tähän liittyen on erityistä huolta kannettava siitä että tämä voi tuoda tähän maahan lisää harmaata taloutta jota me emme tarvitse yhtään tämän enempää

tämä on tärkeä näkökohta ja ajattelu

toivon että tämä tapahtuma joka nyt aamulla päättyi mikä on hyvä asia ei luo sellaista ilmapiiriä etteikö näitä neuvotteluja voitaisi käydä koska kyllä tätä järjestelmää pitää kehittää

totta kai meidän pitää näin ajatella

siellä on paljon sellaisia nuoria joiden elämä ei ala siitä koulutuksesta vaan elämän perushallintataitojen opettelusta itseluottamuksen rippeitten kasaamisesta ja sitten on pitkä matka kun se koulutus alkaa

tämmöisessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä jossa ihmiset pelkäävät työnsä puolesta kyllä minusta aikamoinen pohjanoteeraus oli se että oliko se nyt pienyrittäjäliiton puheenjohtaja sanoi että kaikki irtisanomissuoja suomalaisilta palkansaajilta pitää poistaa

ja on nyt kuitenkin hyvä sanoa lopuksi että tässä maassa aina kuitenkin pääosin neuvotellen ja sopien näitä asioita on hoidettu ja siihen tässä pitää tietysti pyrkiä kun tätä järjestelmää kehitetään

meillä toimii jo tällainen järjestelmä mutta minä yritin vain viestiä sitä että emme kai me pyri sellaiseen yhteiskuntaan missä on työssä käyvää köyhyyttä ja palkallaan ei enää ihminen tule ylimalkaan toimeen

arvoisa puhemies

ajatuksena oli vastata kysymykseen joka liittyy siihen valmisteleeko hallitus elinkeino ja uusteollistamisohjelmaa

sen takia tästä herää ennen kaikkea se kysymys miten hallitus muutoinkin ajattelee tämän harmaan talouden torjunnasta

kyllä valmistelee

toisaalta hallitus valmistelee myös yritystukien uudenlaista kohdentamista tai osan karsimista niin että ne paremmin tukisivat kasvuhakuisen yritystoiminnan liikkeelle lähtemistä ja olisivat tehokkaampia

missä tilassa harmaan talouden torjunta nyt laajemminkin tässä yhteiskunnassa on kun siinä tarvittaisiin nyt nopeita toimenpiteitä

onhan tämä nyt ennenkuulumatonta tilanteessa jossa ihmiset tarvitsevat suojaa siinä muutoksessa työstä toiseen työsuhdeturvaa siinä että ihmiset ja heidän perheensä tulevat toimeen työttömyysturvaa siinä että perheen talous ei romahda

minä kerron vielä sen kallen tarinan diakonissalaitoksen kallen tarinan elävä kalle

lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen kalle oli yli sadan viranomaisen kanssa tekemisissä selvitäkseen yhteiskunnasta ja kalle syrjäytyi

tämä oli se olennaisin kysymys

tämä työ on nyt kesken mutta tulee kehysriiheen

tämän lisäksi meillä on nyt tehty päätöksiä rahastoista joiden tarkoituksena olisi luoda edellytyksiä elinkeinoelämän pärjäämiselle tässä kansainvälisessä arvoketjussa

näitä meidän pitää puolustaa ja tämmöisiä puheenvuoroja minä toivoisin että nämä ihmiset ymmärtävät mitä op pohjolassa metsossa nyt tuolla outokummussa rautaruukissa väki ajattelee

se mikä suomesta puuttuu ovat kasvuhakuiset keskisuuret yritykset jotka pystyvät lähtemään kansainväliseen arvoketjuun olemaan siellä vahvoja ja näitä meidän pitää saada tähän maahan lisää kasvuhakuisia vientiin suuntautuvia globaalimarkkinoille suuntautuvia yrityksiä ja niiden toimintaa tukea

arvoisa puhemies

täällä on peräänkuulutettu sitä onko tutkittu eri asioita suhteessa kotihoidon tukeen suhteessa sen pituuteen

vähän inhimillisyyttä ystävät

pystytäänkö ja minkälaisilla pelisäännöillä sinne rakentamaan tämä tunnistin tai veronumero koska se ala on vähän erilainen kuin rakennusala ja tätä me nyt valmistelemme

me toivomme että me pystymme vielä tämän esityksen tuomaan tämän eduskunnan käsittelyyn mutta se nyt jää nähtäväksi mutta vakavasti toivon että me saamme myöskin tältä osin esitystä

näissä on erittäin suuri joukko nuoria aikuisia naisia ja se on tutkittu että jos toisen asteen koulutusta vailla olevat nuoret naiset jäävät sinänsä arvokkaaseen työhön kotihoidon tuen varassa pitkäksi aikaa niin heiltä alkavat tulla edellytykset päästä työmarkkinoille erittäin vaikeiksi tulevaisuudessa

ne liittyvät siihen edellisen eduskunnan tarkastusvaliokunnan vetämään isoon linjaan jossa hahmoteltiin eri alueiden keinoja harmaan talouden torjumiseksi

hallitus valmistelee niin kuin on luvannut eduskunnalle toimenpideohjelman tämän vuoden loppuun mennessä harmaan talouden eri toimien tavoitteista

mutta kertoo se myös siitä että tämmöinen markkinaehtoinen pankkijärjestelmän rahoitusjärjestelmä ei ehkä toimi niin kuin tässä toivotaan ja se kertoo myös siitä että jos viedään tuotteita maailmalle niin niihin täytyy liittyä myös rahoituspaketti tuotteet ja rahoituspaketti mahdollistavat sen viennin edistämisen

arvoisa puhemies

sen vuoksi tässä haetaan tämmöisiä joustavia uusia tapoja yhdistää tunti tunnilta päivähoito ja osa aikatyö ja saada sillä tavalla uusia malleja myös näille nuorille äideille